arvoisa puhemies

lauslahti sanoi on tietysti tärkeätä myös että sitten kun valiokunta hyväksyy tämän lain se tulee sillä tavalla pureskeltuna ja esiteltynä että sille tulee myös yleinen hyväksyntä

selvityksen yksi johtopäätös tai kehotus ja ajatus oli että jos ei tämmöistä erillislakia ja ikään kuin menneisyyden hallinnan juridisointia ja korkeimpaan oikeuteen vientiä ole syytä tehdä niin olisi kuitenkin arvovaltaista ja sopivaa jos valtakunnan ylin johto siis oikeusministeriötäkin paljon ylempi eli tasavallan presidentti taikka pääministeri jossakin sopivassa tilanteessa vielä palaisi tähän asiaan ja myös omalla arvovallallaan ja kansalta saadulla mandaatillaan vahvistaisi ne johtopäätökset jos on samaa mieltä kuin mitä siinä oikeusministeriön selvityksessä näistä vakavista oikeusvaltion vastaisuuksista todettiin

ehkä tässä kokonaisuudessa on nyt hyvä muistaa että tämän uudistuksen lisäksi ja tämän kakkososan lisäksi on nyt näitten pikavippien osalta kaksi isoa uudistusta joissa yhtenä osana on nimenomaan velanantajien entistä suurempi velvollisuus varmistaa ensinnäkin velanottajan henkilöllisyys mutta myös hänen maksukykynsä

silloin vielä koettiin että kysymyksessä on epäluottamuslause omalle ministeriölleni ja nyt olen iloinen että eduskunnassa on sangen laaja rintama ymmärtänyt sen että kysymys ei ole siitä miten asiat ovat vaan siitä miltä ne eivät saa koskaan näyttää

ukkolalle lähdesuojan osalta

täällä tuli vielä uutena väitteenä että perustuslakiin kirjaamalla muka jatkossa olisimme automaattisesti sitoutuneet myös eun perussopimusten muuttamiseen

ruotsin ja viron kokemukset ovat niin hyviä että minä luotan että valiokunnan käsittelyn jäljiltä tulee semmoinen esitys joka nimenomaan osuu paitsi näihin nuoriin niin joissakin tilanteissa esimerkiksi kun

meillä on erittäin paljon tutkimuksia jotka väittävät toista

mielestäni juuri tämänkaltainen älyllinen ja riskiarvioita vertaileva keskustelu veisi tätä keskustelua eteenpäin ja uskon että hallitus pystyy tämänkaltaisia vertailuja tuottamaan

joka kerta suomi niin kuin muutkin jäsenmaat on osa sitä neuvotteluprosessia jota käydään ja jo neuvotteluprosessissa tekee selväksi mikä käy ja mikä ei

herra puhemies

ulkoministeri tuomioja lähti mutta olisin halunnut lähettää hänelle vielä viestin sinne kokoukseen siitä että kun edellisessä tehtävässäni vierailin kosovossa katsomassa silloin aika vahvaa siviilikriisinhallintaoperaatiota jossa oli mukana muun muassa suomalaisia tuomareita vankilavirkailijoita vankiloiden johtajia syyttäjiä niin kävi ilmi aivan selvästi tämä koordinaation puute varsinaisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan välillä jopa sitten semmoisiin aivan inhottavan pieniin yksityiskohtiin saakka kuin että papereita ei ollut saatu toimitettua siis puhdasta paperia tai jossakin oli paperia mutta ei kyniä puhumattakaan sitten tietokoneongelmista

suojelutoimenpiteisiin ryhtyessään viranomainen soveltaa sopimuksen mukaan miltei aina omaa lakiaan mikä varsinkin suomen lastensuojelulle on hyvin tärkeä seikka

käsittääkseni talousvaliokunnan mietintö on tulossa saliin aivan tuota pikaa jolloin myös velanantajien toimintaa aletaan valvoa niin että heidän on rekisteröidyttävä ja sieltä rekisteristä sitten poistetaan toimijat jotka eivät toimi asiallisesti

tämä on koko jutun juoni että millään juonellakaan ei lähdesuojaa tai lääkärin vaitiolovelvollisuuden piirissä olevaa tietoa saada kotietsinnässä silloin kun kotietsintä kuitenkin sitten muilta osin tuomioistuimen luvalla voidaan tehdä

ja on tärkeätä että se taho joka käy läpi näitä vaali ilmoituksia ja jolla myös jatkossa on sitten uhkasakko instrumenttinaan on hallitusoppositio asemasta vapaa

minä olen nähnyt hyvin monia ja erittäin painavia vasta argumentteja edustaja sipilän täällä esittämään riskiversioon mutta sipilä ei ole ajatuksineen yksin

arvoisa puhemies

siitä huolimatta välikysymys on aivan oikeassa siinä että suomalaiselle ja eurooppalaiselle työlle hyvinvoinnille kansalaisten perusoikeuksille eurooppalainen korruptio ongelma on merkittävä haitta vaara eikä pidä peitellä sitä että euroopassa on korruptiota ja sitä on paikka paikoin aivan liikaa

päätös siis tehdään eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä ja on tietysti loogista että perustuslakia myöhemmin muutetaan mutta se ei ole välttämätöntä jos siis joskus tästä maasta löytyisi sellainen enemmistö joka moista haluaisi

keskustelu on nyt päättynyt kone voi myös neuvotellut hyväksytään ja asennettava käveli b lähetekeskustelua varten

tietysti jos vielä kolmannen kerran törkeään rattijuopumukseen syyllistyy sen jälkeen todennäköistä onkin että on kysymyksessä jo vapausrangaistus

molempia näitä he ovat hyvin rutinoituneita tekemään sekä kuitteja lippuja lappuja että rahaliikennettä seuraamaan ja silloin ollaan myös siinä tilanteessa että meillä on valmiiksi ammattilaisia jotka osaavat riippumattomasti ja ammattieettisesti toimia tässä työssä

näin ollen siis jo kertaalleen päästä sulun piiriin taas lapsi jossain maassa tehtyjen päätösten tuloksena lastensuojelun piiriin päässeen lapsen suojelun ei pidä katketa siihen tilanteeseen että lapsi on toisessa maassa jos sopimuksen mukaiset päätökset on tehty

meillä on paitsi hannele pokan aikakaudelta selvitetty asekätkentä juttu meillä on myös sotasurmatutkimukset meillä parhaillaan kirkko on päätynyt pyytämään anteeksi saamelaisilta ja meillä on edessä selvitys myös siltä osin mikä on suomalainen traditio käsitellä saamelaisten väärinkohtelua aikaisemmin

todellakin tämänkaltaiset asiat siellä takana on ja kyllä könkkölän työryhmä näitä asioita tästä syystä katsoi

joka tapauksessa se on sellainen luku että jos se kaikissa tilanteissa olisi syyttäjän tai tuomioistuimen luvan takana niin se vaatisi aivan niin kuin minun mielestäni ed

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä jos ratkaisun antanut viranomainen ei ole ollut asiassa toimivaltainen tai jos menettelyssä on tapahtunut oikeusturvan kannalta pahoja virheitä

koska lähetekeskustelussa esittelin esityksen hyvin perusteellisesti ja koska perustuslakivaliokunta oli päätynyt siihen että sitä ei miltään osin muuteta niin tässä yhteydessä aivan lopuksi tyydyn vielä toteamaan tästä ilmoituksesta

södermankin sanoi resurssien allokointia toisella tavalla

kyllä kansalaisen pitää voida luottaa paitsi siihen riippumattomuuteen osaamiseen ja puolueettomuuteen myös tietynlaiseen nuhteettomuuteen semminkin jos on kysymyksessä samankaltainen rikos josta sitten itse on syytettynä ja tuomiolla ja sitä mietitään sitten jatkossa

itse en ihan noin luottavaisesti kuunnellut ministeri wallinin aiempaa vastausta mutta jos ministeri tuomioja sen niin kuuli niin olen luottavainen että hallitus tältäkin osin hoitaa asiat hyvin

sen mittaluokan asioista on kysymys tänä kesänä että ei ole oikein että vain suuri valiokunta päättäisi näistä asioista puhumattakaan että suuri valiokunta mahdollisesti viime tingassa puhelimitse päättäisi näistä asioista

kieltäytyminen on mahdollista myös jos ratkaisu on sisällöltään sellainen että se olisi tunnustamista harkitsevan valtion oikeusjärjestyksen oikeusperiaatteiden vastainen niin sanottu ordre public periaate

totta vie pidän ongelmallisena mutta jos ajatellaan kriminaalipolitiikkaa oikeusministeriötä ja sitä kokonaisuutta missä me liikumme niin pidän syyttäjien liian vähäistä määrää vielä suurempana ongelmana pidän tuomioistuimen joissakin tilanteissa yhä liian pitkiä käsittelyaikoja muun muassa talousrikoksissa vielä suurempana ongelmana

kun tasavallan presidentti tarja halonen otti kantaa tähän teettämääni selvitykseen siinä yhteydessä hän mainitsi myös monia muita historiallisia tilanteita ja peräänkuulutti ei poissulkenut tätä mahdollisuutta valtiojohdon ulostulosta ei pitänyt sitä mitenkään mahdottomana mutta peräänkuulutti sitä että historiasta löytyy useita vääryyksiä

eduskunnassa on talven aikana yli puoluerajojen ja yksimielisesti ilmaistu huoli välillä suoranainen harmi siitä että osa näistä keskeisistä eu päätöksistä on tullut eduskunnan päätettäväksi hyvin myöhään

arvoisa puhemies

kaltiokummulle kiitos vielä että muistutitte että tällä lailla tosiaan samalla korjataan se epäkohta mikä aiheutui siitä kun eduskunnan lakivaliokunta korjasi erästä lakia ja korjasi pykälässä semmoistakin kohtaa että samalla syntyi hieman hämmentävä tilanne muutaman viikon ajaksi

ja ehkä tässä jotenkin kun isänmaallisia puheita aikaisemminkin on käytetty on kyllä tämän maan voima että silloin kun on sitten aika löytää ratkaisuja niin kykyä kuunnella joustaa ja ymmärtää löytyy

okei

ehkä sitten vain että eurooppalainen ongelma on ratkaistavissa nyt muun muassa tuoreella tavalla että silloin kun eurooppalaisia todisteita hankitaan muut eurooppalaiset maat hyväksyvät sen kompromissiratkaisun että suomessa syyttäjä on aina siinä prosessissa tosiasiallisesti mukana ja tällä tiellä voimme jatkaa niin että syyttäjän rooli näissä eurooppalaisissa kuvioissa on vahva

meillä oli jo nyt kunnallisvaaleissa uusi ilmoituspohja joka on minun vastuullani tehty ja kunnallisvaalit olivat ensimmäiset vaalit joissa oikeusministerinä vastasin ensinnäkin siitä mitä ehdokkaille tiedotetaan ja myös siitä minkälainen ilmoituspohja on

valitettavasti on myös niin että maailma ei ole vielä yhdenkaltainen ja esimerkiksi lasten keskinäinen tasa arvo tyttöjen ja poikien keskinäinen tasa arvo ei ole samanlainen kaikissa maissa

eduskunnan perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta löytyy muun muassa maaliskuun lopulta kirjaus siitä kuinka euroopan vakausmekanismin ja ervvn kapasiteettivaihtoehdoista päätettäessä eduskunnan erikoisvaliokunnille annettiin vain kaksi päivää aikaa perehtyä asiaan mitä siis perustuslakivaliokunta piti aivan riittämättömänä asian merkittävyyteen nähden

kysymyksessä on siis järjestely jolla jatkossa kansainvälisiin tuomarintehtäviin nimitetään tuomarit sillä tavalla yhteistoiminnassa ulkoministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoiden kanssa että valtioneuvosto sitten lopulta nimittää tuomarit

siinä todellisuudessa jonka hallitus ja kehykset ja tuottavuusohjelma asettavat oikeusministeriölle tämä on erittäin tarkasti niin sanotusti kultavaaalla punnittu

se tilanne nyt saadaan samalla korjattua

heikkinen ja ed

ennen tätä ed

on myös maita joissa isän valta suhteessa lapsiin on selvästi eri tavalla tulkittavissa kuin meillä kaikissa pohjoismaissa joissa lasta muun muassa tulee kuulla hänen kehitystasonsa mukaisesti häntä koskevissa asioissa

todellakin olemme jo nähneet julkisuudessa että tämä alkuperäinen muutos siitä että lapissa voi nyt laajemmin vihkiä muun muassa turistipareja on ollut merkittävä lisä lapin ja itä suomen matkailuun

päädyn siihen että arvostan kovasti että asiasta keskustellaan mutta toivon vielä että kukaan ei päädy ainakaan senkaltaisiin mielestäni kohtuuttomiin ja aika mauttomiinkin väitteisiin että joka on eri mieltä tämän lakialoitteen kanssa on epäisänmaallinen tai ei kunnioita jonkun muistoa

tämän työryhmän jälkeen viimein pääsimme myös ministeriöiden välisissä neuvotteluissa siihen että oikeusministeriössä istuva työryhmä joka miettii eun kulutusluottodirektiiviä toimeksiannossaan pystyy miettimään nyt myös tätä rekisteröintikysymystä jonka ed

tämä on pitkään puhuttanut seikka jossa taustalla on ollut erilaista hännänvetoa siitä mitkä asiantuntijatahot taikka tuomarinvalintalautakunta pitäisi tähän kytkeä

tämmöisissä kulttuurisissa yhteentörmäyksissä onneksi aika harvoin mutta joka tapauksessa kun niitä valitettavasti voi olla sopimus tunnustaa ja tuntee sen tilanteen että soveltava valtio ei automaattisesti ole pakotettu noudattamaan itselleen aivan vierasta lainsäädäntöä

meillä on seuraavina vuosina uhkana tuottavuusohjelman tietyt asiat mutta kokonaisuudessaan on mielestäni tärkeätä että on päästy sille kehitykselle että rikoksista jää kiinni ja sitten syyttäjät pystyvät toimimaan aiempaa paremmin ja tehokkaammin että sitten myös päästään näihin kriminaalipoliittisiin tekoihin

tämä kriisialueen päätöksenteko on ollut kohtuuttoman nopeatahtista valmistelu osittain hyvinkin kaukana siitä mihin suomalainen hyvä hallinto on tottunut

ukkolan ilmoituksen aikaisemminkin ja todellakin se on hyvin tehty ja hieno se nykyinenkin mutta itse asiassa uusi pohja johdattelee hyvin pitkälle samanlaiseen ilmoittamiseen mihin ed

tästä viimeksi rovaniemellä viime maanantaina sain kuulla että suomi on voittamassa niitä turisteja jotka tähän asti ovat järjestään menneet ruotsiin ja sillä on päättänyt lykätä

minä olen tavannut niitä jälkeläisiä ja mielestäni kuulostaa hyvin kohtuuttomalta tämä väite varsinkin kun kuulostaa ehkä ennemmin että heidän toivettaan siitä että heidän esi isiensä kunnialla ei ratsastettaisi ei oteta huomioon

mutta samaan aikaan esimerkiksi saksan perustuslakituomioistuin on vaatinut samanlaisia kansallisten parlamenttien informointikäytäntöjä kuin mitä suomalaisille on euhun liityttäessä luvattu mitä me eduskuntana olemme tottuneet käyttämään

sekin osaltaan tukisi sitä että toivoa sopii todella että valiokunta kokisi voivansa käsitellä tämän hyvin ripeässä vauhdissa kun oikeusministeriö on jo valiokuntaa moneen kertaan työvaiheiden aikana informoinut

kiljusen kysymykseen

näin ollen pelkästään eurooppalaisten kiireisten tai huonosti valmisteltujen prosessien taakse ei voida mennä kun etsitään niitä syitä minkä takia eduskunta niin kuin esimerkiksi tarkastusvaliokunta yksimielisesti tuoreessa mietinnössään totesi on tosiasiassa usein asetettu vaihtoehdottomaan tilaan jossa liikkumavaraa on hyvin vähän kun asioista lopulta on eduskunnassa päätetty

nyt puheena olevaa sopimusta ei ole ensisijaisesti tarkoitettu lapsikaappaustilanteiden ratkaisemiseen mutta sitä vastoin sopimuksessa on koordinoitu nämä kaksi sopimusta keskenään niin että ne toimivat hyvin yhdessä

ja juuri sen takia että me tarvitsemme vielä vaali vaalilta valtiontalouden tarkastusviraston tulkintoja ja mahdollisesti tarkentuvaa lainsäädäntöä katto laissa määrättynä nimenomaisena sääntönä olisi ollut tämän tarkkarajaisuuden näkökulmasta ongelma niin kuin kerroin jo lähetekeskustelussa

eduskunta hyväksyi lakiensa jaoimme kaisu hallituksen esitykseen sisältyvä kyllä suuri merkitys

lastensuojelusopimusta voidaan silti yksinkin käyttää lapsikaappausten ratkaisemiseen jos lapsi on viety sellaiseen valtioon joka ei ole lapsikaappaussopimuksen osapuoli mutta on liittynyt kuitenkin tähän jälkimmäiseen nyt käsitteillä olevaan sopimukseen

tiura kyseli raiskauksista niin jossain määrin on ehkä hiukkasen harhaanjohtavaa ihmetellä voisiko joissakin tilanteissa joskus raiskausrikoksesta olla tämän kaltainen tuomio kun tänä päivänä on järkyttävän paljon ehdollisia vankeusrangaistuksia tai pelkkiä sakkoja

siksi vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että jatkossa niin e kirjelmää kuin erilaisia muita eduskunnan informointitapoja myös selontekoja käytetään aktiivisesti

mutta se ei poista sitä aivan niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasikin täällä uumoili että tämän tyyppisessä lainsäädännössä ei varmaan koskaan voida välttää sitä että joitakin tarkennuksia ja uudistuksia matkan varrella vaali vaalilta tulee

ja huolimatta siitä että itse substanssi oli täysin metsässä niin tuo tapa esittää ne on vahva ja pohjautuu mielestäni siihen heidän koulukulttuuriinsa jossa asianomaiset henkilöt joutuvat jo opiskeluvaiheessa debatoimaan ja perustelemaan asioitaan hyvä on äidinkielellään mutta kaiken kaikkiaan tähän mielestäni meidän pitäisi myös päästä

arvoisa puhemies

sopimukseen sitoutuminen vaikuttaa myös euroopan unionin lainsäädäntöön niin että niin sanotussa bryssel iia asetuksessa soveltamisala vastaavasti kapenee

ja vaikka suomi normaalisti hiljenee heinäkuuksi niin tässä eurooppalaisessa kriisitilanteessa heinäkuu tahi eduskunnan istuntotauko ei ole vihreiden mielestä syy minimoida eduskunnan päätösvaltaa

tässä todellisuudessa missä meillä ollaan tällä hetkellä väkivalta ja seksuaalirikosten rangaistustasoissa tämä ei ole ongelmista kyllä ihan ensimmäisten joukossa

arvoisa herra puhemies

ja kun tarastin työryhmä lopullisesti esittää tämän puoluerahoitusjulkisuuden niin hyvin voidaan ajatella ja se on ollutkin ajatus että jos jo nyt tulee matkan varrella tähän tarkastukseen tarpeita niin niihin voidaan sitten palata

euroopan unionin oikeus ja sisäasioiden neuvostossa päätettiin viime vuoden kesäkuussa että jäsenvaltioille annetaan valtuus ratifioida tämä haagin lastensuojelusopimus yhteisön puolesta

toinen pitkin talvea eduskuntaa puhuttanut huoli on ollut eduskunnan informoiminen ris kien osalta ja tältä osin hallitus on kyllä nyt tehnyt todella loistavaa työtä tänään myöhemmin illalla käsiteltävässä evm laissa

anteeksi aikaisemmassa yhteydessä jouduin menemään antamaan haastattelua toisaalle ja kun juoksin haastattelua antamaan niin mieltäni painoi epäilys että olin virheellisesti puhunut sadoista miljoonista ruotsin takaisin saamista euroista kun tarkoitukseni oli puhua kruunuista

sasi puhui myös mielenkiintoisia itse asiassa ei mitenkään kovin oikeusministeriössäkään vieraita ajatuksia toistuvan sakon muuntorangaistuksen problematiikan suhteen

tämä kuusi kuukautta tuli kuitenkin yksimielisesti puolueiden nimittämiltä asiantuntijoilta joista aika monet ovat puoluesihteereitä taustaltaan ja siellä taustalla on muun muassa se että kyllä eduskuntavaaleissa kesäisin kampanjoidaan jo aika paljon erilaisilla festivaaleilla ja kesätapahtumissa

skenaariot ovat huolestuttavia mutta niin kuin perustuslakivaliokunta yksimielisesti toteaa suomen kyky vastata kansalaistensa perusoikeuksista ei vielä näillä riskeillä vaarannu

ajatushan nimenomaan on että jos tämä järjestelmä toimii niin kuin me uskomme että se toimii koska se toimii ruotsissa ja virossa niin sitten kun me näemme myös miten se valvonta toimii saisimme sen kaltaisia keskuksia kuin esimerkiksi alkoholistihoitoloista jotkut jotka ovatkin tämmöisiä valvottuja keskuksia ja sinne muun muassa sitten nämä sakon muunnot

mutta siis ruotsin verottaja on todellakin onnistunut erittäin aggressiivisella veroparatiiseihin piilotettujen rahojen jahtaamisella myös niin sanottujen varastettujen tietojen hyväksikäyttämisellä näyttävillä operaatioilla aikaansaamaan tilanteen jossa veroparatiiseihin piilotettua omaisuutta on saatu palaamaan ruotsiin selvästi enemmän kuin suomessa toistaiseksi

arvoisa puhemies

tosiaan nyt näemme sitten kun niihin tulee pakollisena lakisääteisenä sen rahan oikea korko mikä vaikutus sillä on tähän kykyyn arvioida onko järkevää ottaa

tämän takia olemme siis täällä tänään

tiusaselle toteaisin että kiinnittäkääpä huomiota millä tavalla bushille on tehty ne puheet

kiitoksia vielä kerran perustuslakivaliokunnalle

lyhyitä selkokielisiä lauseita ei edes virkkeitä juurikaan

tässä asiassahan perustuslakivaliokunta oli klassinen mietintövaliokunta eikä lausuntovaliokunta ja eduskunnassa sinänsä jo hyvä hallituksen esitys muuttui vielä paremmaksi ja varsinkin selkeämmäksi

suomi on siis hyvin aikataulussa ja niin tässä kuin oikeus ja sisäasioissa itse asiassa järjestään kuulumme niiden maiden joukkoon ja myös arvoisa eduskunta kuuluu niiden parlamenttien joukkoon joissa eun yhteisten päätösten toimeenpano on yleensäkin tapahtunut ripeästi ja sovitussa aikataulussa

myös erittäin arvokas näkökulma on se minkä hallitus on valtiovarainministeriön grafiikalla esittänyt evm käsittelyn yhteydessä jossa on suhteutettu tähän mennessä tiedossa olevat riskit ja suomen tarve ottaa maailmanmarkkinoilta velkaa tämän eurokriisin takia suomen muuhun velkanäkymään